välikysymyksessä todetaan aivan oikein

suuri osa perheistä käyttää ainakin jonkin aikaa hyväksi mahdollisuutta hoitaa alle kolmivuotiasta lasta kotona

nyt järkevän tasa arvonäkökulman omaksuminen osaksi tätä kokonaisuutta ei ole leikkauspolitiikkaa vaan uskomme tämän päinvastoin olevan hyödyksi kokonaisuudelle

ärade talman arvoisa puhemies